pitäisikö kreikan jatkaa eurossa suorastaan keinolla millä hyvänsä vai olisiko parempi että kreikka lähtee euroalueesta ja aloittaa puhtaalta pöydältä oman rahayksikön turvin

itsekin olen muutaman kerran vaalitoimitsijana ja ehdokkaana samaan aikaan ollessa siellä istunut ja miettinyt että onkohan tämä nyt ihan järkevää ja hyvä että siihen muutos tulee

arvoisa rouva puhemies

esitän juuri tänään julkaistavassa teoksessani siirtolaiskriisi ratkaisuksi nimenomaan sitä että heti ensimmäisen kolmen kuukauden aikana voi tehdä tällaisia avustavia töitä jotka eivät vaikuta normaaleihin työmarkkinoihin

mitä tulee sitten itse maakuntavaaleihin niin siitä minä en olisi niin huolissani että milloin maakuntavaalit nyt tulevat ensin pitää hoitaa se uudistus ja sitten miettiä vaaleja

tällä hetkellä ongelmallista on se että monella ihmisellä joka suomeen tulee ja kolmen kuukauden jälkeen voi saada mahdollisuuden tehdä töitä ei ole asiallisia henkilöpapereita ja sitä oikeutta ei nykylainsäädännön mukaan saa

edustaja viitanen on oikeassa siinä että edustaja vanhasen aikanaan pääministerinä sanoma tämä on hyvä bisnes on osoittautunut valitettavan suureksi mokaksi ja bisnestä tästä ei kyllä millään saa

mutta arvoisa ministeri lindström nimenomaan haluan korostaa tätä että tällä ei olisi vaikutusta normaaleihin työmarkkinoihin vaan että se on työvelvoite vastikkeeksi siitä ylöspidosta sosiaaliturvasta mitä saa

mutta toisaalta sosialidemokraattien aivan oikein vaatimat vakuudetkin kreikan osalta jos yhtään toteutuvat kreikan vaatimukset sillä tavalla kuin nyt syriza tsiprasin suulla on esittänyt kyllä laukeavat eli eipä niistä välttämättä paljon meille hyötyä tule olemaan

yksi osa vaaleja on tietysti sitten myös se että mistä ehdokkaat saavat vaalirahoituksen ja siihen olen itse esittänyt ratkaisuksi vaalikattoa tai kampanjakattoa ja pakollista ennakkoilmoittautumista ja toivon että saan sitten asianomaiselta ministeriltä asiallisen vastauksen siihen liittyvään kirjalliseen kysymykseeni

edustaja viitanen peräänkuulutti meidän linjaamme suhteessa kreikan eurojäsenyyteen suhteessa vakausmekanismiin

mitä tulee sitten vakausmekanismiin totta kai mennään hallituksen linjalla eli hallitus suhtautuu kielteisesti suomen takausten kasvattamiseen eurokriisissä

se on hyvin selkeä linja mikä sinne on merkattu ja myös se että hallitus sitoutuu palauttamaan no bail out säännön takaisin voimaan

pitää totta kai katsoa kaikissa tilanteissa kolikon kumpaakin puolta ja ilman muuta arvostan edustaja raatikaisen asiantuntemusta tässä kysymyksessä

mihin oma asiantuntemukseni perustuu niin akateemiseen perehtyneisyyteen ja perhetaustaan siltä osin että vaikka itse kristitty olenkin niin siskoni asuu vakituisesti israelissa hänellä on siellä perhe ja sitä kautta siellä on tullut paljon käytyä

haluan vielä nostaa esille tässä omassa puheenvuoro osuudessa lopuksi sen mitä edustaja heinäluoma otti esille eli euroopan neuvostossa täytyy pystyä käymään sitä kautta dialogia venäjän kanssa ja tuen kyllä täysin rinnoin edustaja heinäluoman näkemystä siitä että venäjä jollain aikavälillä pitää saada taas tätäkin kautta dialogikumppaniksi

ei tällaista konfliktia kuin se mikä tällä hetkellä tietysti on olemassa pystytä ratkomaan muuta kuin asiallisen keskustelun kautta ja siihen tarvitaan kummankin osapuolen valmiutta sekä venäjän että sitten länsiosapuolen

arvoisa puhemies

edustaja alanko kahiluoto jos tuo puheenne on kuva siitä mikä on kunnioituksen taso hallituksen edustajia kohtaan niin ei voi sitten välttämättä ihmetellä että kaikki eivät paikalla ole

kun tätä kuviota katsoo näkee sokea reettakin että huonoon suuntaan ollaan menossa sellaiseen suuntaan jossa niin kuin edustaja saarakkala sanoi kreikan tie odottaa

on se erikoista

arvoisa puhemies

meidän pitäisi ottaa mallia sellaisista maista kuin iso britannia jossa konservatiivihallitus juuri sai sanotaanko rökälevaalivoiton

lakiuudistus mahdollistaa kansallisen päätöksenteon avun antamisessa ja vastaanottamisessa eun puitteissa ja laajemmin kansainvälisessä yhteistyössä

miksi se vaalivoitto tuli

oltiin tehty kliseisesti sanottuna vastuullista talouspolitiikkaa saatu sopeutettua valtion menoja ja äänestäjät huomasivat sen huomasivat että työtä oli syntynyt ja palkitsivat sen uudella viisivuotiskaudella

tulevan hallituksen täytyy tässä kliseisesti sanottuna kantaa vastuunsa ja oli se kokoonpano mikä tahansa lähteä taloutta rankallakin kädellä sopeuttamaan

on tärkeää huomata että suomen pyynnöstä suomelle apua antavan joukon toimivalta suorittaa tehtäviä ja käyttää voimakeinoja määräytyy kansallisen lainsäädännön nojalla ja apua koskevan päätöksen määräysten mukaan

arvoisa puhemies

on esitetty huoli siitä että uusi tehtävä pakottaa suomalaiset isänmaan palvelemiseen sitoutuneet sotilaat muille maille vierahille

arvoisa rouva puhemies

pohjoismaissa on viisi valtioiden kansalliskieltä

kansainvälisiin tehtäviin käytetään ensisijaisesti sellaista puolustusvoimien henkilöstöä joka on vapaaehtoisesti sitoutunut kansainväliseen toimintaan

tilanne jossa ammattisotilaita jouduttaisiin määräämään vastoin heidän tahtoaan operaatioon suomen ulkopuolelle ei ole käytännössä todennäköinen mutta lainsäädännön tasolla siihenkin on varauduttava

onkin tärkeää edistää sitä että suomen ja islanninkieliset kansalaiset voivat tehdä pohjoismaista yhteistyötä yhdenvertaiselta pohjalta

virallisen työkielen asema tarkoittaa käytännössä sitä että kaikki pohjoismaiden neuvoston asiakirjat kirjoitetaan ja viestintä tapahtuu jollain näistä kielistä

varusmiestä ja reserviläistä velvoittaa sotilasvala ja ammattisotilasta ja muuta palkattua puolustusvoimien henkilöstöä velvoittaa virkavala

suomenkieliset pohjoismaiden neuvoston jäsenet eivät voi nykyisellään toimittaa kirjallisia kysymyksiä jäsenehdotuksia tai muita asiakirjoja suomen kielellä pohjoismaiden neuvoston sihteeristöön käsiteltäviksi

arvoisa puhemies

kun suomi sitoutuu avun antamiseen ja vastaanottamiseen tarvittaessa meidän on kyettävä täyttämään velvoite kaikissa tilanteissa

edustaja marin sosialidemokraatit ovat käyttäneet varsin modernia tapaa esittää teidän vaihtoehtonne sähköistä kolmikantaa

arvoisa puhemies

leikkaa liitä ja tulosta

tutkimusten mukaan suomalaisilla on selvästi muita pohjoismaisia kansoja huonompi käsitys pohjoismaiden neuvoston päätösten merkityksestä suomalaisille

ne ovat suorastaan erinomaisia ideoita

tähän vaikuttaa epäilemättä se että pohjoismaiden neuvosto usein koetaan instituutioksi joka edustaa suomessa vain sen ruotsinkielistä väestöä

ja mitä tulee sitten edustaja arhinmäen ajatukseen siitä että harmaaseen talouteen pitää puuttua se on tärkeää mutta jos on olemassa veroparatiiseja niin kai on olemassa myös verohelvettejä

arvoisa puhemies

suomi ei voi odottaa kriisitilanteessa apua muilta eu mailta jos emme itse ole valmiita tilanteen niin vaatiessa apua myös antamaan

arvoisa puhemies

kansalaisaloite on kansalaisten aktiivisuuden osoitus

arvoisa puhemies

jotta pohjoismaiden neuvosto voisi itse omassa työskentelyssään osoittaa toimivansa tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti tulisi neuvoston hyväksyä myös suomen ja islannin kieli neuvoston varsinaisiksi työkieliksi

se ei ole siis pelkästään valtiosääntöön liittyvä aloite

kielellisen epäkohdan korjaaminen vaikuttaisi positiivisesti pohjoismaisen yhteistyön julkikuvaan ja hyväksyttävyyteen sekä islannissa että suomessa

toivon että pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunta voi yhtenäisellä linjalla edistää suomen kielen asemaa pohjoismaiden neuvostossa

tilanteessa jossa euro natisee liitoksistaan kansanäänestyksen järjestämistä voivat kannattaa sekä euroeroa kannattavat että sitä vastustavat henkilöt

näytetään siis yhdessä että arvostus näkyy myös teoissa

ensimmäinen näistä on ajopuuvaihtoehto jossa suomi olisi mukana liittovaltiokehityksessä ilman selvää tavoitetta ja hyväksyisi muiden maiden saneleman politiikan

toinen vaihtoehto on peesaaminen

tämä jättäisi mahdollisuuden euroeroon myöhemmin ja tässä vaiheessa suomi irtaantuisi liittovaltiokehityksestä ja palaisi yksipuolisesti noudattamaan maastrichtin sopimusta sitä samaa sopimusta johon kaikki jäsenmaat sitoutuvat mutta jota kukaan ei ole noudattanut

näin johnson kuvaili sitä tilannetta missä britannia on tällä hetkellä ja sitä tilannetta voi kuvailla myös siinä mitä me voimme tehdä eli tässä kansalaisaloitteessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos tämä kansalaisaloite ei johda kansanäänestykseen on euron vaikutuksista tehtävä virallinen vaikutusten arviointi ja muotoiltava erilaiset vaihtoehdot sellaisiksi että ne on mahdollista toimeenpanna mikäli rahaliitto uhkaa hajota tai suomi jäädä eun kehityksessä ajopuun rooliin

suuressa valiokunnassa me olemme tehneet paljon päätöksiä liittyen muuttoliikkeeseen siirtolaiskriisiin

rohkaisenkin kaikkia kansanedustajia tukemaan kansalaisten mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä eurojäsenyydestä sillä kävi miten kävi pulinat pois kyllä kansa tietää

siksi kysynkin arvoisa ministeri voisimmeko laittaa merkittävästi suuremman osuuden kehitysavusta nimenomaan humanitaariseen kriisiapuun syyriaan irakiin jotta lievittäisimme tätä muuttopainetta eurooppaan

kyllä silti täytyy ihmetellä sitä linjaa mikä sosialidemokraateilla oli vielä urpilaisen kaudella liittyen turvapaikkapolitiikkaan maahanmuuttoon ja sitä mikä nyt sitten on rinteen kaudella

edustaja nasima razmyar on pitänyt täysin vääränä linjana perheenyhdistämistä mitä nyt hallitus esittää täysin ristiriidassa ryhmäpuheenjohtaja antti lindtmanin kanssa

onko demareilla maahanmuuttopoliittista linjaa

erityisesti nyt kun viranomaisten resurssit ovat koetuksella pakolaiskriisin vuoksi on lainsäätäjien luotava edellytykset rikosten ennaltaehkäisyyn

samasta rikoksesta pitäisi saada samankaltainen tuomio eikä niin että osa selviää ehdonalaisella ja osa passitetaan tiilenpäitä lukemaan

jokin aika sitten espoon käräjäoikeus totesi miehen kymmenien raiskausten lisäksi syylliseksi törkeästä lapsen hyväksikäytöstä joista jälkimmäinen on rangaistusasteikollamme vakavampi rikos

miten vahingollinen teko on ollut lapsen kehityksen kannalta eli miten luottamuksellinen ja läheinen suhde lapseen oli millainen tekotapa oli ja hyväksikäyttöjen määrä

lisäksi oikeus totesi että kyseessä olivat lukuisat eri kerrat ja siltä osin se siis alleviivasi teon vakavimmat muodot toteen näytetyiksi

en minä tarkoita sitä että meidän täytyy jatkaa kaikessa talouspolitiikassa samaa linjaa kuin edellinen hallitus

se mitä tarkoitan on se että meidän pitää muuttaa siltä osin linjaa että ei tällä tavalla vauhdilla voida ottaa valtiolle lisää velkaa